muistan kun silloinen valtiovarainministeri jyrki katainen sormi pystyssä vakuutti eduskunnassa viime keväänä että kun annamme kreikalle lainaa niin kaikki on sen jälkeen kunnossa

toinen esimerkki siitä kuinka pahasti keskeiset päättäjämme ovat olleet pihalla tämän kriisin hoidosta

vielä puoli vuotta sitten ministeri alexander stubb vakuutti että kreikan ensimmäisen apupaketin jälkeen kaikki on kunnossa niin kreikassa kuin muissakin euromaissa

ongelmien ydin on siinä että ei ole ymmärretty eikä ymmärretä sitä tosiasiaa että euroopan unioni ja rahaliitto ovat poliittisen toiveajattelun tulosta

tarvitaan uusi paremmista rakennuspuista tehty alus sellainen jota pystytään paremmin luotsaamaan vaikeissa myrskyissä sellainen jonka miehistön pitää pystyä pelaamaan yhteen

pidän melko varmana että euroopan rahaliitto ja euroopan unioni eivät selviydy ehjinä meneillään olevasta ja aina vain pahenevasta kriisistä

myös euro jäisi hansaliiton maiden käyttöön tai sitten ottaisimme markan uudelleen käyttöön niin että sen kurssi olisi muutosvaiheen aikana sidottuna johonkin toiseen valuuttaan esimerkiksi ruotsin kruunuun

arvoisa puhemies

kannatan edustaja soinin esittämää epäluottamuslausetta

oikeusministeriö asetti aikoinaan toimikunnan joka sai tehtäväkseen selvittää hovioikeuksien ja hallinto oikeuksien määrän vähentämisen

toimikunta teki töitä käskyn mukaisesti

olen tutkinut selvitystä ja havainnut että siitä puuttui oleellisia tietoja

tarina on uskomaton mutta se on totta ja mikä pahinta samanlaista jokseenkin järjetöntä menoa on ollut paljonkin

siksi tarvittaisiin jokin puolueeton elin joka tarkistaisi hankkeiden mielekkyyden jo ennakolta siis ennakolta

nyt usein jälkikäteen todetaan jos yleensä ollenkaan todetaan jonkin hankkeen lopputulema

olen havainnut että silloinkaan kun jokin hanke on todettu jälkeenpäin epäonnistuneeksi asiantilan korjaamiseksi ei tehdä mitään

on käsittämätöntä että koko touhu perustuu lähinnä mutu tuntumaan suuruuden ihannointiin

näin siitä huolimatta että tutkimukset osoittavat että kunnallishallinnossa suuruus ei ole tehokkuuden ja palvelujen tuottamisen kannalta keskeisin tekijä

kuntaliitoskuntien menot kasvoivat tutkimuksen mukaan kuntaliitosta seuraavien kymmenen vuoden aikana enemmän kuin muissa kunnissa

kuntien alasajossa on kysymys niin suurista ja peruuttamattomista ratkaisuista että syitä ja seurauksia pitäisi etukäteen pohtia eri vaihtoehtoja tarkasti selvittäen ja laskien

työssä pitäisi olla mukana kaikki täällä edustettuina olevat puolueet kuten edustaja tölli on ansiokkaissa puheenvuoroissaan usein korostanut

arvoisa puhemies

on kuitenkin niin että lopulta hyvin koulutetut ja motivoituneet sotilaat ja muu henkilökunta ovat sitäkin tärkeämmät ja riippumatta siitä onko kyseessä keittäjä tai kenraali

siksi on suorastaan järkyttävä se tapa millä puolustusvoimat aikoo kohdella pienipalkkaisia työntekijöitään kun sotaväen ruokahuolto siirretään valtion omistamalle yhtiölle

arvoisa puhemies

lähes kaikissa maaseutukunnissa keskustan ja perussuomalaisten valtuutetut muodostavat enemmistön ensi vuoden alusta lukien

oletteko siinä tilanteessa valmis ottamaan lusikan kauniiseen käteen ja palaamaan lähtöruutuun eli miettimään kuntauudistusta siltä pohjalta että kaikki puolueet ovat muodostamassa yhteistä tahtoa

silloin äänestetään kunnanvaltuusto joka päättää tulevalla valtuustokaudella kunnan historian tärkeimmästä asiasta kunnan itsenäisyydestä

samalla vaalit ovat kansanäänestys lähipalvelujen ja lähidemokratian puolesta tai sitten hallituksen ajaman niin sanotun kuntauudistuksen puolesta

en ole kuullut yhdenkään asiantuntijan väittävän että suuri kuntakoko olisi kustannustehokkaampi kuin pieni kunta päinvastoin sillä suurimmissa kunnissa palvelujen tuotantokustannukset per asukas ovat jopa yllättävän paljon suuremmat kuin pienemmissä

lisäksi lääkäreiden työajasta huomattava osa menee esimerkiksi erilaisten todistusten kirjoittamiseen minkä työn voisivat tehdä muut alan henkilöt

on totta että väestö ikääntyy mutta silloin pitää muistaa sekin että vanhukset ja kustannukset eivät kuntaliitosten myötä minnekään häviä ne vain siirtyvät toisen kunnan kontolle

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on todella tärkeä asia ja on selvää että se pitää valmistella perusteellisesti ja tarkasti eri osapuolia kuullen

kaiken kaikkiaan hallituksen toimet aiheuttavat kunnissa sekaannusta hämmennystä ja kaiken kehitystoiminnan pysähtymisen

arvoisa puhemies

nyt kouvolan mallin mukainen kuntien yhteen pakottaminen aiotaan ulottaa koko maahan

mielestäni tilanne on niin että se on hallitus joka tässä selvitysmiestä kaipaa koska kulissien takana hallituksen rivit ovat täysin sekaisin

arvoisa puhemies

talvisodassa raatteentien taisteluissa ylivoimaiselta tuntuvan vihollisen edessä suomalaiskomentaja sanoi että tulkaahan perässä

arvoisa puhemies

nyt tarvitaan uudenlaista vahvaa asennetta ja yhteistä tahtoa lähipalvelujen lähidemokratian suomen ja suomalaisuuden puolustamiseksi niin kotikunnassa helsingissä kuin brysselissäkin

hallituksen pakkoasenteella ongelmia ei ratkaista

taloutta tasapainotettaessa otetaan käyttöön usein liian kaavamaiset tavat ja mikä pahempaa joskus hankkeet perustuvat puutteellisiin ja jopa tarkoitushakuisiin laskelmiin

yhtenä esimerkkinä olen käyttänyt vireillä olevaa hanketta

tässäkin tapauksessa kävi kuitenkin niin että mututuntuman perusteella etukäteen arvioitiin ja käytännössä siis päätettiin että oikeuksien määrää vähentämällä päästään säästöihin

sitten tehtiin töitä asetetuista ennakkoasenteista lähtien laadittiin selvitys joka palvelee asetettua päämäärää

oikea lopputulema on siis kustannusten lisääntyminen

hovi ja hallinto oikeuksia yhdistämällä tavoitellaan kustannussäästöjä ja niitä on kyllä mahdollista saada oikein toimimalla muun muassa kiinteistökulujen osalta

tässä mainitussa esimerkkitapauksessa voitaisiin toimia niin että hovi ja hallinto oikeudet kouvolassa siirrettäisiin yhteisiin toimitiloihin samoin voitaisiin menetellä myös kuopiossa

myös henkilökunnan osalta tulisi hieman säästöjä ja mikä tärkeintä kustannukset eivät lisääntyisi vaan tulisi ihan oikeita säästöjä ei kuitenkaan nopeasti sillä niin tässä kuin monissa muissakin tapauksissa toimitilojen yhdistämistä hidastavat pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja uuden toimitilan rakentamistarpeet

vastaan että pitäisi olla sellainen puolueeton taho joka ennen päätöksentekoa tarkistaisi tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien paikkansapitävyyden

nyt on liian usein niin että jälkikäteen todetaan että pieleen meni mutta asia jää silleen

se on todella paljon ja iso ero

arvoisa puhemies

esimerkkinä kerron että ennen vanhassa valkealassa kunnanjohtajan ja koulun rehtorin välillä oli yksi virkaporras ja kunnanjohtajan juttusille pääsi lähes milloin tahansa ja ilman ajanvarausta

nyt uudessa kouvolassa rehtorin ja kaupunginjohtajan välillä on aiemman yhden virkaportaan sijaan kolme virkaporrasta ja jos menee kaupunginjohtajan juttusille niin se ei käy siltä istumalta

käytännössä se tarkoittaa palvelujen keskittämistä laajalta alueelta kaupungin keskustaan ja palveluiden alasajoa reuna alueelta siis kaupunkeihin liitettävien maaseutukuntien alueelta

pienessä kunnassa johtavat virkamiehet ja johtavat luottamushenkilöt tuntevat päätettävät asiat ja päätöksiä koskevat henkilöt usein henkilökohtaisesti

ensi syksyn kunnallisvaaleista on tehtävä kansanäänestys lähipalvelujen ja lähidemokratian puolesta tai niitä vastaan

on totta että ikäihmisten osuus kasvaa mutta silloin pitää muistaa se tosiasia että vanhukset eivät häviä minnekään kuntaliitosten myötä

itse kuntaliitos ei sinällään tuo mukanaan säästöjä pikemminkin päinvastoin sillä tutkimusten mukaan kuntaliitoskuntien menot liitosta seuranneiden kymmenen vuoden aikana ovat kasvaneet muita enemmän

koululuokassa on yhtä monta oppilasta kunnan koosta riippumatta ja yksi käsipari ehtii hoitamaan yhtä monta henkilöä ja jälleen kunnan koosta riippumatta

minä kerron että vastauksena on palvelujen karsiminen ja niitä ei karsita uuden ison kaupungin keskustasta vaan entisten kuntien alueelta

arvoisa puhemies

uusien kunnanvaltuutettujen on hyvä tajuta tämä tosiasia sillä kunnanvaltuustot joutuvat ottamaan kuntaliitosasiaan kantaa tulevan vuoden aikana